mutta on oikeastaan vähän hämmästyttävää että vaikka tuossa puheenvuorossani hyvin tarkkaan kävin läpi kaiken sen mitä hallitus on tehnyt sekä tämä hallitus että myös aikaisempi talousrikollisuuden torjumisen eteen ja samoin sitten harmaan talouden karsimiseksi niin edelleenkin täällä monet väärät väitteet elävät muun muassa sdpn ryhmäpuheenvuorossa

on erittäin ikävää että jatkuvasti vääristellään tätä keskustan vaihtoehtoa ja myös sieltä ministeriaitiosta kerrotaan täysin väärää tietoa

on kuitenkin tarvetta edelleen katsoa sitä otetaanko riittävästi ikärakenteen muutokset ja kuntien väliset terveyserot huomioon

valtiosihteerini mika rossin vetämä työryhmä kehittää parhaillaan myöskin kuntatalouden kehystä koskevaa menettelyä jota työtä voidaan sitten seuraavalla hallituskaudella varmasti hyödyntää

mutta kun otetaan huomioon myös se että kunnallisverotus nousee erittäin monessa kunnassa niin tätä kautta itse asiassa hallituksen malli saattaa olla verotuksen osalta kireämpi kuin tämä keskustan malli

on ollut

erikseen otimme sen nimenomaan painopistealueeksi tämän vaalikauden loppupuolella

sinänsä on ymmärrettävää että kun valtion budjetissa on tiukka tilanne niin näitä säästöpäätöksiä kohdennetaan myöskin ulkoministeriön pääluokalle

paras seurantaryhmässä on käsitelty esimerkiksi kaikki poikkeukset joita väestöpohjavelvoitteeseen on tehty yhteistoiminta alueiden osalta ja kaikki muutkin keskeiset paras hankkeen suuntaviivat

on niitä on asetettu useita

ministeri tuomioja tuossa vastasikin jo osin tähän kysymykseen edustustoverkosta mutta on vaan niin että kun tämä maailmantalouden tilanne on epävarma niin on entistä tärkeämpää että suomen vientikanavat ovat auki mahdollisimman laajalti maailmassa eikä todellakaan pelkästään euroopassa ja lähialueilla vaan myös niissä kolmansissa maissa aasiassa ja muissakin maanosissa joissa sitä talouden kasvua kuitenkin on ihan toisella tavalla näköpiirissä kuin nyt euroopassa

on niitäkin kävin tuossa puheenvuorossani läpi

on niin että kun sitä yleistä alvia nostetaan niin silloin pitääkin tehdä täällä verotuksessa progressio että tästä kokonaisuudesta tulee oikeudenmukainen ja laittaa kunnille lisää rahaa että kunnallisverotus ei nouse

ensi vuoden talousarviossa vahvistettiin syyttäjälaitosten tuomioistuimen ja ulosoton resursseja

tästä näkökulmasta tämä edustustoverkon karsiminen saattaa ottaa erittäin haitallista ja olisi ollut mielenkiintoista myös ulkomaankauppaministeri stubbin näkemys tähän saada

mutta totesin kuitenkin jo pari viikkoa sitten sen että kuntalain tulee jatkossakin säilyttää roolinsa kuntahallinnon yleislakina eikä siihen pidä kytkeä periaatteita joita on kirjattu paras puitelakiin tai kuntajakolakiin

kyllä on annettu

pidän tärkeänä sitä että jatketaan tätä työtä jossa näitä suomen ulkomaantoimintoja kootaan yhden katon alle eri edustustoissa ja voi hyvällä syyllä asettaa sen kysymyksen kuinka paljon nämä säästöpäätökset sitä työtä sitten osaltaan haittaavat

kokoomuksella on esittää lähinnä vain lärväilyä joka ei edes perustu kaikilta osin faktoihin ja hieman olin pettynyt edustaja lehtomäen tapaan hallituksen vastaukseen

eli kyllä tässä tämän hallituksen ja myös edeltävän hallituksen tuloksia alkaa näkyä ja erittäin paljon on tehty

monihan on tämän komitean asettamista esittäessään nähnyt sen nimenomaan niin että siinä pohdittaisiin kunnallishallinnon kokonaisuutta ja meneillään olevan paras uudistuksen rakennekysymyksiäkin

mutta en todellakaan väitä sitä että tätä ongelmaa olisi voitettu ja on hyvä yhdessä pohtia myös sitä mitä vielä voisimme tehdä ja mitä voisimme tehdä paremmin niin että tämä ongelma saataisiin mahdollisimman vähiin tässä maassa kitkettyä

olisin toivonut että suuren valiokunnan mietinnön lukuisiin kysymyksiin olisi esitetty vastauksia ja nimenomaan hallituksen kanta siitä ollaanko samaa mieltä ollaanko toimittamassa näitä selvityksiä joita pyydetään ja mihinkä suuntaan euroopan unionia pitää kehittää

täällä oli aivan hyviä ehdotuksia joita hallituskin parhaillaan työryhmissä eteenpäin vie

se tulee sekä valiokunnan mietinnössä että myöskin hallituksen selonteossa hyvin esille että euroopan unionissa pitää pitää huolta siitä että meillä sisämarkkinat kehittyvät todellisiksi sisämarkkinoiksi joissa nämä neljä liikkuvuutta toteutuvat

pitää kuitenkin muistaa että ei pidä tehdä sellaista lainsäädäntöä joka sitten haittaa rehellisesti toimivien yritysten toimintaa aivan kohtuuttomasti ja sitä kautta on myöskin osaltaan vähentämässä työllistämistä ja verotuloja

nyt on aivan viime aikoina sveitsin kansanäänestyksen myötä ja sitä aikaisemminkin käynyt ilmi että tähän liikkuvuuteen ihmisten liikkuvuuden osalta oltaisiin voimakkaasti puuttumassa ja tämä on koko sisämarkkinoiden kehittämisen näkökulmasta erittäin epätoivottava trendi

siksi ei mielestäni ole tarpeen nyt saattaa kunta ja palvelurakenneuudistuksessa valittuja keinoja ja uudistuksen ohjausta uudelleenarvioitavaksi tällaisen parlamentaarisen työryhmän muodossa

tämä on sellainen asia jossa toivon suomenkin hallituksen olevan aktiivinen ja toimivan siihen suuntaan että meillä todellakin sitä kilpailukykyä ja kasvua haetaan myöskin toimivien sisämarkkinoiden kautta

kuntia tulee kannustaa etenemään uudistuksessa valitulla tiellä liitosten toteuttamiseksi ja yhteistoiminta alueiden perustamiseksi eikä tähän saumaan mielestäni sovi se että nyt perustettaisiin komitea pohtimaan rakenteellisia kysymyksiä uudelta pohjalta

mutta tässä työryhmässä tarkkaan sitten katsotaan se miltä osin on järkevää tuota tilaajavastuulakia muuttaa

samoin hyvää ehdotusta siitä miten voitaisiin tunnistaa rakennuksilla työntekijä paremmin verotunnisteen kautta tai jonkinlaisen henkilötunnistamisen kautta pohditaan parhaillaan työryhmissä

on kyllä hämmentävää se miten ylimielisesti hallitus suhtautuu sekä oikeuskanslerin esittämiin huomioihin että myöskin asiantuntijoiden lausuntoihin sekä tästä kuntauudistuksesta että sote uudistuksesta joita molempia voi kyllä sotkuiksi jo tässä vaiheessa nimittää

mutta ongelma viime vaalikaudella oli se että kokoomus ei ollut kuitenkaan siinä hankkeessa kunnolla mukana vaan ministeri risikon johdolla alettiin esittää sote piirejä ja tämmöisiä risikon malleja ja annettiin ymmärtää että nyt tehdäänkin jotain uutta uudistusta

näissä puheenvuoroissa toteutuu se vanha tosiasia että paljon saa politiikassa kannatusta sillä että vastustaa sellaista jota kukaan ei ole esittänytkään

on erittäin hyvä että tätä asiaa myös viedään eteenpäin ja mahdollisimman pikaisesti eli maaliskuussa jo esityksiä saadaan sitten aikaan

hallitus ei myöskään itse tunnu uskovan tähän omaan suurkuntamalliinsa kun hallituksen esityksessä todetaan että esityksen vaikutuksia ei ole uudistuksen tässä vaiheessa mahdollista tarkasti arvioida

ja hyvin paljon tässä kilpailukykypakettia koskevassa keskustelussa on kyse juuri siitä

se on tässä hallituksen kuntauudistuksessa nimenomaan se suurin ongelma että ollaan laittamassa rukseja aikaisemmin tehdylle työlle ja muutetaan sääntöjä täysin

sehän on totta että kahden vuoden kuluttua sen yksityiskohtien osalta riippuen tietenkin siitä millaiset ne ovat voi sanoa että vastuut jonkin verran kasvavat

tosiasiahan on se että ei näissä linjauksissa sitouduta tasaveroon ei sitouduta myöskään paikallisen sopimisen lisäämiseen eikä sitouduta vallansiirtoon euroopan unionille vaan niin kuin tässä ilmoituksessa totesin kyse on siitä että tässä kilpailukykysopimuksessa hahmotellaan julkisen talouden tasapainoa vahvistavia toimia eläkejärjestelmän kestävyyden parantamista tuottavuutta halutaan lisätä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantaa

eikö kuntaliitoksissa kuitenkin pitäisi pyrkiä nimenomaan palveluiden parantamiseen ja voisi sanoa myös eikä pelkästään tai säästöjen saamiseen

sillekin on edelleen tiukkoja kriteereitä

on riittävää ja pitää olla riittävää jälkivalvontaa ja on siinä mielessä tietenkin tärkeää se että jatkossakin panostamme valvontaan ja pyrimme kaikin mahdollisin tavoin harmaata taloutta kitkemään

mutta kyse on tässä nyt koko ajan ollut tämän ervvn takausvastuista ja niistä kuten eilisessä euroryhmässä päätettiin ei ole saatu yhteisymmärrystä joten sinänsä tämä asia on kyllä harvinaisen selvä

eihän mikään kunta sellaista ei suuri eikä pieni kestä kun koko ajan pitää olla tekemässä uusia rakenteita ja työntekijät eivät saa keskittyä siihen olennaiseen eli lasten ja vanhusten hoitamiseen ja koululaisten opettamiseen

me olemme halunneet kaataa tämän kuntauudistuksen tässä muodossa ja lähteä parlamentaariselta pohjalta valmistelemaan erityisesti sosiaali ja terveyspuolelle uudistuksia

erityisesti tuo rakennusala niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on esille tullut on se kaikkein pahiten tämän ongelman kourissa painiskeleva

samalla peräänkuulutetaan työn kannattavuutta ja palkkamalttia ja jokainen maa valitsee itse ne keinot pitää johti tätä tavoitetta vei kohti millä tavalla tätä tavoitetta kohti edetään

meidän mielestämme myös kuntien välinen yhteistyö on kannattava tapa turvata palvelut jatkossa

mutta ed

sen vuoksi on outoa että sdpkin täällä vastustaa sitä että suomi itse päättää näistä asioista että mitä keinoja me oikein tässä käytämme

kyllä kysymys on myös jokaisesta meistä itsestämme meidän jokaisen vastuusta siitä että pidämme silmät ja korvat auki emmekä itse omalla toiminnallamme suosi harmaata taloutta tai talousrikollisuutta

minun mielestäni on käsittämätöntä ajatella että täällä nyt oppositio ei ole sitoutumassa vastuulliseen talouspolitiikkaan kilpailukyvyn parantamiseen vaan te haluatte että suomen tie olisi kreikan tie

näillä toimenpiteillä ja tällä tavoitteenasettelulla vahvistetaan ei ainoastaan suomen vaan nimenomaan myös niiden muiden eu maiden kilpailukykyä jotka tässä suurimmissa ongelmissa ovat

hallituksen tiedonantoa samoin kuin tätä keskustelua vaivaa yksi iso puute ja se on se että annetaan ymmärtää että tämä tukipakettiratkaisu tällaisenaan olisi se ainoa oikea ja sen vaihtoehtona olisi hallitsematon velkajärjestely

kyllähän sosialistimaat kreikka portugali ja espanja ovat myöskin hyväksymässä kokonaisuutena tämän paketin

mutta vähääkään kun kuuntelee asiantuntijoita myös muissa maissa käytyä keskustelua näkee aivan selvästi sen että ei ole yksinkertaisia ratkaisuja ei ole helppoja ratkaisuja eikä myöskään ole niin että tämä ratkaisu hoitaa kreikan ongelman

todellakin ihmetyttää myös jos arvoisa puhemies saan vielä jatkaa vähän pidempään kun en ole yhtään vastauspuheenvuoroa vielä käyttänyt ylipäänsä puhe tästä tasaverosta siinä mielessä että sdp itse esittää tasaveroa

me olemme todellakin tästä perusasiasta hallituksen kanssa samaa mieltä että tilanne on huolestuttava huoltosuhde heikko ja uudistuksia täytyy tehdä mutta tästä hallituksen lääkkeestä olemme eri mieltä varsinkin kun taaskaan tänään ette pysty ei kuntaministeri eikä pääministeri perustelemaan millään luvuilla sitä miksi kuntauudistus suurkuntauudistus olisi lääke tähän huoltosuhteeseen

pääministeri kovistelee täällä oppositiota siitä olemmeko me sataprosenttisen varmoja siitä tarttuisiko kreikan devalvaation myötä ja oman valuutan ottamisen myötä sitten tämä kriisi muihin euromaihin

ne ovat ihan samasta puusta peräisin kuin on esimerkiksi arvonlisävero ja ruuan arvonlisäveron alentamistahan sdp vastusti eli sdp ei ole halunnut estää tasaverokehitystä käytännössä jää myöskin aina siitä joka

mutta minä kysyn teiltä arvoisa pääministeri onko hallitus sataprosenttisesti sitä mieltä että tämä tukipaketti tulee toimimaan ja kreikan ongelma on hoidettu

tiedän että ette voi olla sitä mieltä koska kukaan asiantuntija ei sitä ole mutta täällä oppositiolta olette tällaista sadan prosentin vakuutusta kyselemässä

ilmeisesti edustaja mäkelä on sitä mieltä että nurmijärven voi sitten hyvin liittää keravaan ja tuusulaan ja järvenpäähän vai mitenkä se nyt tuossa oli

eniten minua nyt kyllä huolestuttaa se että kun meillä suomessa on ollut hyvä tapa että näistä eu asioista kun mennään tuonne huippukokoukseen suuressa valiokunnassa voidaan keskustella myös kaikista yksityiskohdista ja sillä tavalla voidaan varmistaa se että meillä ministereillä on parhaat mahdolliset neuvotteluasetelmat niin tätä on nyt erityisesti vasemmistoliitto romuttamassa ja haluaisi että kaikesta päätettäisiin täällä salissa

tämän tiedonannon suurin heikkous on siinä että tässä ei pohdita avoimesti ja laajasti sitä mitä ne toiset vaihtoehdot ovat

olen ihan vakuuttunut siitä että niitä toisia vaihtoehtoja ja nimenomaan tätä oman valuutan vaihtoehtoahan on pakko myöskin euroopan unionissa pohtia ja suunnitella

on hyvä että muista puolueista ei kannatusta tälle ajatukselle tullut koska pidän sitä asioiden hoidon kannalta ja suomen edun puolustamisen kannalta kestämättömänä tienä

hieman hämmentyneenä tätä keskustelua seuraan ja aina jaksan ihmetellä sitä vasemmiston ja myöskin vihreiden sokeaa uskoa siihen että yhteiskunta ja valtiovalta tietävät paremmin kuin perheet itse miten omassa perheessä yhteensovitetaan työ ja perhe elämä ja kokoomus on mennyt tähän samaan junaan

arvoisa puhemies

minua myös hämmentää se että täällä kristillisdemokraatit ilmoittivat että tämä malli ei heille käy

ja sitten mitä tulee tähän järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseen totesin myös tässä kun lukee tämän puheen tarkkaan yksityiskohtaisesti sen mitä iltakoulussa on päätetty

usean puhujan kanssa olen siitä samaa mieltä että palkkatasa arvon eteen emme ole saaneet riittävästi tuloksia aikaan

siinä työssä hallitus saa kyllä myöskin opposition täyden tuen

selvästi on kun tätä keskustelua on kuunnellut tarpeen että tämä pääministerin ilmoitus on annettu että se jonkin verran pystyy hälventämään sitä vähän tahatontakin ja tarpeetonta mystiikkaa jota näihin neuvotteluihin liittyy ja on hyvä että pyritään olemaan mahdollisimman avoimia

vasta silloin kun palkkatasa arvo toteutuu niin tätä kotihoidon tukeakin molemmat sukupuolet pystyvät aivan aidosti käyttämään samalla tavalla hyväkseen

mutta koskaan neuvotteluprosessit eivät voi olla täysin avoimia jotta saataisiin niistä kunnolla sopimuksia aikaan

me tarvitsemme tätä sopimusta sekä eu että usa tarvitsee sitä mutta olen sitä mieltä että myöskin tämä koko kansainvälinen neuvottelujärjestelmä tarvitsee sitä

kun emme wtossa ole pystyneet etenemään tarpeeksi isoilla askeleilla vaikkakin nyt viimeksi saavutettiin pientä edistymistä niin uskon että tämä sopimus voi myös palvella vähän laajemminkin tätä kansainvälistä kauppajärjestelmää ja toimia jonkin verran sitten kunhan nyt sopimukseen päästään esikuvana muillekin kauppasopimuksille ja sitä kautta voisimme sitten vähitellen edistää tätä maailmanlaajuisempaa vapaakauppaa